mutta arvoisa puhemies kovin monessa puheenvuorossa täällä salissa on peräänkuulutettu juuri sitä energiansäästöä energiatehokkuutta energiapihiä teknologiaa

arvoisa puhemies

koska tämä puoli tässä keskustelussa ei ole tullut riittävästi esille niin toivon että ministeri pekkarinen voisi käyttää vielä puheenvuoron tästä ja vakuuttaa meidät todellakin että tässä kaikki on tehty koska tämä on se alue jossa vielä paremmin voisi toimia

aivan aluksi on todettava se mistä varmasti kaikki olemme samaa mieltä että sosiaali ja terveydenhuoltoa on uudistettava jotta todellakin tulevaisuudessa ja jo ihan lähivuosina onnistumme turvaamaan tasavertaiset palvelut koko maassa

arvoisa puhemies

vaikka tämä lakiesitys on monin tavoin kiperä ja on sanottava että täydellistä mallia ei varmasti ole niin kuin ministerikin sanoi niin kyllä täytyy sanoa että on hyvä että parlamentaarinen työryhmä sai työnsä tehtyä ja päästään askel eteenpäin

kiitos siitä myöskin ministerille joka tässä on kyllä naisen lailla urakoinut

eli juju on siinä miten se rakennepaketti toteutetaan ja kun valtiovarainvaliokunnassa me kuuntelimme asiantuntijoita niin kyllä vahva viesti tuli siitä että se pitäisi toteuttaa etupainotteisesti

mutta silti haluan sanoa että esityksessä on monta sellaista kohtaa joita toivon voivamme täällä eduskunnassa arvioida ja tulevaisuudessa meidän on aivan varmasti myöskin näitä muutoksia tehtävä

aivan kuten valtiovarainministeri sanoi että pääjohtaja liikanen on näin sanonut niin kysynkin

oletteko te valmis että näitä toimia kiirehdittäisiin

etenkin kun sote uudistus on vielä vaiheessa ja eläkeuudistuksenkin toimenpiteet vaikuttavat vasta pidempänä

hän totesi että tarvitaan toinen maltillinen palkkaratkaisu nykyisen perään eläkeikää on nostettava työuria on pidennettävä ja myöskin tarvitaan lisää työajan joustoja yritys ja alakohtaisiin sopimuksiin

vaikkakin vaikeita mutta vastuullisia toimia jotta me voimme tehdä sen pienimmän pahan jolla me voimme turvata talous ja työllisyyskehityksen ja pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

tästä moni on sanansa sanonut mutta tämän tässä haluan sanoa koska perusterveydenhuollon vahvistaminen oli aivan erityisen tärkeä kokoomukselle kun tätä työtä tehtiin ja neuvotteluita käytiin

on arvokasta että voimme käydä tätä keskustelua tässä lähetekeskustelua siitä miten hallitus vie tärkeitä toimenpiteitä eteenpäin jotta suomeen syntyisi työtä

tämä uudistuksen valmistelu on ollut kuoppia täynnä ja varmasti tässä puolueet ottavat opiksi siitä että virkamiesvalmistelu ja poliittinen valmistelu on pidettävä erillään

toivoisin että vielä tässä valaisisitte minkälaisia sanktioita suomi ajaa sillä eihän voi olla niin että tämä meno jatkuu että euromaat lipsuvat yhteisistä tavoitteista kuten koira veräjästä tai kuten kreikka totuudesta

oli hyvä että vaikka tämä uudistus monta kertaa ojaan ajoi niin eteenpäin ollaan menty ja eteenpäin haluan tässä itsekin katsoa

hyvää tässä lakiesityksessä on se että todellakin raja aidat puretaan sosiaali ja terveydenhuollon väliltä erikoispalveluiden ja peruspalveluiden väliltä

aina kun te sanotte ei käy kerrotte miten sitten

poikkeuksellisen vaikeina aikoina tarvitaan yhteistyötä ja olen iloinen että olemme saaneet suomeen laajapohjaisen yhteistyökykyisen hallituksen

mikä on tärkeää on se että leveämmät hartiat saadaan saatiin viisi sote aluetta

mutta iso pettymys on ainakin itselleni se että tavoite yksiportaisesta hallinnosta ei toteutunut ja tämä hallintomalli on kovin monimutkainen

viime viikkoina on varmasti lähes jokaiselle suomalaiselle tullut selväksi että ei imukupilla eikä pihdeilläkään olisi synnytetty sellaista hallitusta johon perussuomalaiset olisivat tulleet kantamaan vastuuta

samoin on myöskin rahoitusmalli se että raha kulkee valtiolta kunnalle kunnalta sote alueelle sieltä tuotantovastuualueelle ja ehkäpä sitten vielä yrittäjälle jos se sinne asti ehtii

minulla on sellainen tunne että tässä on alkanut olla tälle salille ja ehkä suomalaisillekin tulla selväksi myöskin se että näyttää siltä että ei niillä imukupeilla eikä pihdeillä saada irti perussuomalaisilta myöskään vastuullista talouslinjaa

selvää on että tätä hallintoa on eduskunnassa tarkkaan katsottava ja rahoitusmallia valtiovarainvaliokunnassa kokonaisuudessaan

te olette kita punaisena niin kuin ryhmän puheenjohtaja taisi sanoa huutaneet siitä hulvattomasta menosta joka etelä euroopassa on mutta samaan aikaan te jatkatte sitä menoa täällä

kun kuuntelin teidän ryhmäpuheenvuoroanne siinä lisättiin lähestulkoon kaikkeen lisää rahaa ja näyttää siltä että perussuomalaisten tie on se portugalin ja kreikan tie

itse pohdin että olennaisin asia jota meidän sosiaali ja terveysvaliokunnassa näiden edellisten ohessa täytyy katsoa on se mikä tässä uudistuksessa kannustaa tuotantoalueita valitsemaan kustannustehokkaimmat parhaat palvelut

varmasti puheenjohtaja soini tähän vastaa jos en osunut oikeaan mutta luulen että kalikka kalahti sinne ja koira älähtää

katsottaisiin että edellytettäisiin että mahdollisimman pian suomessa julkisen palvelutuotannon kustannukset tehtäisiin läpinäkyviksi palveluiden laatu tehtäisiin läpinäkyväksi koska tällä hetkellä kun sosiaali ja terveydenhuoltoa johdetaan niin sosiaali ja terveysministeriöstä kuin myös sitten kunnissa ja tulevaisuudessa sote alueella ja tuotantoalueella niin me teemme sen pussi päässä kun näitä tietoja ei ole

tässä pääluokassa keskeistä ovat työn kannattavammaksi tekevät uudistukset ja panostukset hyvinvointipalveluihin tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta

toivon että istuvia ministereitä täällä nyt kaivanneita lohduttaa se että täällä on edellisiä ministereitä ja toivottavasti tulevia ministereitä koska seuraavalle vaalikaudelle tässä katseita suunnataan

arvoisa puhemies

eduskunta on neljästi perättäin lisännyt talousarvioon määrärahan päihteitä käyttävien raskaana olevien ja heidän perheidensä hoitoon ja näin piti tehdä nytkin

valtiovarainvaliokunta on lausumillaan monta kertaa näitä asioita edellyttänyt mutta valmistelu valtiovarainministeriössä ei ollut mielestäni riittävää

siksi kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa todettiin että jos jossakin on liikkumavaraa niin silloin tässä koulutuksen osalta hallituksen on todellakin katsottava ettemme syö sitä koulutuksen laatua ja tutkimuksen laatua vaan rakenteellisia uudistuksia on todellakin vietävä eteenpäin

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen hallituksen rakennepaketti on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennepaketti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamispaketti

tieto lisää tuskaa mutta se myöskin mahdollistaa sen että me pääsemme niihin laadukkaisiin kustannustehokkaisiin palveluihin

valiokunta kiirehtii istanbulin sopimuksen ratifiointia ja pitää sopimuksen mukaisten palveluiden valtakunnallistamista ja turvakotipaikkojen lisäämistä aivan välttämättömänä

aivan kuten täällä kokoomuksen eduskuntaryhmästä monet ansiokkaat puheen pitäjät ovat todenneet tämä lakiesitys luo mahdollisuuksia tuottaa palveluita paremmin ja kustannustehokkaammin mutta jotta se toteutuisi me tarvitsemme draivereita ja kannusteita ja tieto on yksi

tämä paketti tuli aivan viime hetkeen ja kannustankin hallitusta siihen että kun tätä pakettia toimeenpannaan niin ne toimenpiteet olisivat sellaisia että vaikutukset tulisivat mahdollisimman nopeasti jotta voisimme tämän tulevien sukupolvien mahdollisuuksien ahnehtimisen lopettaa

uotila oli siellä mukana ja siellä rakennusteollisuuden esittämä pakollinen tunnisteveronumero oli esillä ja silloin valtiovarainministeri katainen sanoi eikö ollut näin

arvoisa puhemies

yksi asia nousee tästä vahvasti itselläni esille ja se on tämä vanhemmuuden kustannusten korvaaminen työnantajille aiheutuvien kustannusten korvaaminen

selvää on että rahoitus tulee olemaan sitten toinen

sitä rahoitusta on tarkkaan katsottava tämän lain osalta ja sitten siinä parlamentaarisessa työryhmässä

kiitos arvoisa puhemies

me tarvitsemme lisää työtä ja yrittäjyyttä ja niin kauan kuin äitien työnantajille aiheutuu enemmän kustannuksia naisista se on este yrittäjyydelle este naisvaltaisille aloille ja se on iso häpeätarha meidän tasa arvolle

erityisesti perusterveydenhuollon vahvistaminen on sellainen josta olen huolissani tämän lakiesityksen osalta mikä saa tuotantoalueet vahvistamaan perusterveydenhuoltoa

mutta mitä on käynyt sille ajalle mitä isät käyttävät vanhempainpäivärahaa

aiotteko kannustaa työmarkkinajärjestöjä siihen että päästään sopuun ja saadaan vanhemmuuden kustannukset tasattua niin että esitys tulee eduskunnalle tämän hallituskauden aikana

eli käytännössä tämä isäkuukausi on johtanut siihen että isät käyttävät vain sen kiintiön ja sen takia meidän täytyy olla tulevaisuudessa tarkkoja kun vanhempainvapaajärjestelmää kehitetään että oikeasti mennään siihen että isät ovat kokonaisuudessaan enemmän lasten kanssa

ihan lopuksi puhemies sanon sen että huoli on maakunnissa siitä samoin kuin täällä pääkaupunkiseudulla miten ne peruspalvelut saadaan lähelle ihmistä ketterästi kun tulevat nämä tuotantoalueet ja mikä on pk yritysten rooli tulevaisuudessa

siellä suomalaiset perheet erityisesti toivovat joustoja siihen elämänaikaan kun lapset ovat kouluikäisiä ikään kuin sanovat että on tuijotettu vain näitä pikkulapsiperheitä eikä ole tuotu työelämään tavoitteita että se työelämä joustaisi niin että työ ja perhe olisivat joka vanhemman oikeus

tämä malli mahdollistaisi sen että aidosti olisi kustannustehokkaat peruspalvelut lähellä ihmisiä

siitä miten sitten erikoissairaanhoito toteutetaan lopuksi sanon sen että on hyvin tärkeää että tässä säilytettiin se että esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirissä voidaan jatkaa työtä ja keskittää ja osaaminen keskittää sillä tavalla että sitä ei tarvitse purkaa

mutta kiitos siitä että hallitus on tänään hyväksynyt lakiesityksen että omaista voitaisiin jäädä hoitamaan eli sen mistä täällä on puhuttu että myöskin ikääntyviä omaisia voitaisiin työelämästä jäädä hoitamaan ja työelämä joustaisi

eduskunta teki kuluvan vuoden budjettiin lisäyksen jotta määrärahat riittäisivät veteraanien laadukkaaseen kuntoutukseen

valiokunta esittää huolen erityisesti perusterveydenhuollon eriarvoisuudesta ja kalliiksi tulevista hoitojonoista

kolmannes suomalaisista ei akuuttia hoitoa tarvitsevista joutuu odottamaan viisi viikkoa tai sen yli pääsyä terveyskeskuslääkärille

valiokunta pitääkin välttämättömänä että rakenneuudistusten rinnalla kehitetään toimintamalleja tehdään toimia joilla helpotetaan perusterveydenhuollon akuutteja ongelmia koska on niin että nyt tekeillä olevan sote uudistuksen vaikutukset tulevat vasta vuosien kuluttua

valiokunta painottaa mietinnössä ennalta ehkäisevien palveluiden panostamisen kannattavuutta

esimerkiksi lasten huostaanoton ja sijoittamisen kustannukset ovat niin suuret että yhdenkin huostaanoton välttämiseksi melkein mikä tahansa määrä avohuollon työtä on taloudellisesti edullisempaa inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan

arvoisa puhemies

valiokunta on huolissaan siitä että tutkimusrahoituksen väheneminen heikentää tutkimuksen määrää ja laatua

tällainen trendi on erittäin valitettava sillä tutkimustyöllä saavutetut tulokset heijastuvat käytännön potilastyöhön laadun parantamisena ja usein myös kustannusten vähenemisenä

päinvastoin juuri nyt tarvittaisiin kipeästi tutkittua tietoa rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen pohjaksi niin että vähemmällä saisimme enemmän ja parempaa

kiitän tässä ihan keskustelun aluksi ministereitä yhteistyöstä ja jaostoa ja valtiovarainvaliokuntaa syksyn aikana tehdystä budjettityöstä

pääministeri kataisen hallitus on taas kerran osoittanut toimintakykynsä ja esittänyt vastuullisen linjan jolla taitetaan velkaantumista ja laitetaan kuriin kestävyysvajetta ja yritetään saada aikaan kasvua niin että suomessa olisi työtä jokaiselle

edustaja soini täällä yritti mutta puheenjohtaja sipilä täällä edustaja toivakka kysyi teiltä kun te olette useaan otteeseen esittänyt vahvoja lin jauksia

toivon että nyt konkretisoitte

mutta yhteen asiaan haluan kiinnittää vakavaa huomiota ja toivon että liikennevaliokunta voisi asiantuntijakuulemisen jälkeen arvioida sitä ja muuttaa niin ettei tämä esitys tarpeettomasti estäisi helsingin seudun pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä

tässä vaiheessa keskustelua on ihan hyvä todeta että tämä euroopan talouskriisitilanne missä ollaan on alun perin syntynyt siitä että euroopassa on eletty yli varojen

me olemme perustaneet kesäkuussa helsingin seudun liikennekuntayhtymän ja on todella tärkeää etteivät nämä siirtymäajat estä sitä että tämä todellakin voisi laajentua useampaan kuntaan

ilmastonmuutoksen kannalta meidän joukkoliikenteen käytön lisääntymisen kannalta tiiviin yhdyskuntarakenteen kannalta ja koko liikennesuunnittelun kannalta olisi erittäin tärkeää että pääkaupunkiseudulla nämä siirtymäajat katsottaisiin ja tähän lakiin voitaisiin sen mukaiset muutokset tehdä

kyllähän siitä perimmiltään on kysymys että hyvinvointia on rahoitettu velkarahalla koko euroopassa ja jotta pitkällä tähtäimellä saamme asian kuntoon on selvää että jokaisen eurooppalaisen valtion on itse kannettava aivan kuten valtiovarainministeri on eurobondeista sanonut vastuu omasta taloudestaan ja omista veloistaan

oppositiolle kyllä sanoisin että älkää peljätkö valinnanvapausmallia ei olla vielä tehty

täällä on hyvin monta kertaa sanottu että nämä pääperiaatteet on päätetty ja nyt tuohon valmisteluun lähdetään

haluan sanoa sen että selvää on että tuon mallin on oltava huolella tehty tutkimustietoon kansainvälisiin kokemuksiin perustuva sellainen suomen malli että sote uudistuksen tavoitteista tasavertaisista palveluista selkeistä hoitoketjuista ja kustannustehokkaasta palvelutuotannosta voidaan pitää kiinni

haluaisin arvoisalle valtiovarainministerille sanoa sellaisen viestin että on hyvin tärkeää kun sitten niitä tarpeellisia sopeuttamistoimia arvioidaan niistä tehdään päätöksiä kevään kehysriihessä että mennään sinne avoimin mielin eikä liikaa kanneta kynnyskysymyksiä koska talouden tilanne on sellainen hyvinvointiyhteiskunnan tilanne on sellainen että tarvitaan aivan uudenlaisia ratkaisuja

se on aivan selvä